kyllä tässä on kyse pääministeri kataisen hallituksen kuntauudistuksesta eikä keskustan käynnistämästä uudistuksesta

minkälaisia ratkaisuja me haluamme tehdä suomen hyväksi siis sellaisia ratkaisuja että talouden kasvu myöskin jatkossa jatkuu

silloin kunnat olivat mukana ja kunnilla oli vaihtoehtoja useita vaihtoehtoja ja kuntien pakkoliitoksia ei hyväksytty silloin

kiljusen kanssa täytyy sanoa olen kyllä hyvin samaa mieltä tästä pääkaupunkiseudun hallinnon kehittämisestä

tässä olemme olleet äärimmäisen johdonmukaisia

kuntien pakkoliitoksia emme hyväksyneet silloin emmekä hyväksy nytkään

on hyvä että kaupungit nyt tällä alueella selvittävät asiaa mutta kyllä myöskin valtion pitää olla siinä sillä tavalla mukana aktiivisesti ainakin seuraamassa ja eteenpäin viemässä jotta pystyisimme myös mahdollisesti tekemään tähän liittyviä päätöksiä heti seuraavalla vaalikaudella

olen nyt ilokseni huomannut että kovin moni on nyt täällä sitten myös näkemässä tämän kaksiportaisen hallintomallin hyväksi ja järkeväksi niin kuin itse näkisin vaikka olenkin lähtökohtaisesti kannattanut kyllä pääkaupunkiseudun neljän kunnan yhdistymistä

mutta jos se ei etene niin seuraava vaihe on katsoa kaksiportaista mallia ja samalla sitten miettiä ikään kuin se rajanveto koska täällä on tämä pääkaupunkiseutu ja sitten on helsingin seutu että millä alueella ja mistä asioista loppujen lopuksi kannattaa tämä hallintomalli rakentaa

söderman toivoi edelleen sitä että olisi oppositio ollut mukana näissä valmisteluissa mutta niin kuin täällä tuli jo ilmi sdp muistaa opposition mukaan ottamisen aina silloin kun on itse oppositiossa mutta sitten kun itse on hallituksessa ei tule mieleenkään pyytää oppositiopuolueita mukaan

mutta olen sitä mieltä että tätä uudistusta on valmisteltu niin laajalti kaikkien asianomaisten kanssa ja kesken että tässä on kyllä hyvin voitu ottaa huomioon erilaiset näkökohdat

juuri siksi pääministerin ilmoitus täällä annettiin että voidaan keskustella erityisesti kilpailukykypaketista mutta toki myös tästä koko kokonaisuudesta josta eurooppa neuvostossa päätetään muutaman viikon kuluttua ja sitä keskustelua täällä käytiin

kun olen kuunnellut opposition puheenvuoroja niin en ole sieltä pystynyt erottamaan mitään yhtenäistä näkemystä siitä mikä olisi tälle uudistukselle vaihtoehto

arvoisa puhemies

siis sitä ei ole vaan kyllä perustyytyväisyys näköjään myöskin tuolla oppositiossa tätä mallia kohtaan tuntuu olevan aivan kohtuullisen hyvää

tämä on lähinnä tämmöinen metropolipolitiikkaministeriryhmään kuuluva asia eli hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnan asia tänään viimeksi on käyty epävirallisia keskusteluja tästä asiasta ja tulemme niitä jatkamaan

se tarkoittaa sitä että voidaan keskittyä palveluiden parantamiseen parempaan toimien organisointiin ja sitä kautta tuottavuuden parantamiseen

mutta sitä en hyväksy että tässä salissa käydään keskustelua sellaisista yksityiskohdista jotka haittaavat suomen tavoitteiden saavuttamista eli puhuttaisiin näistä suomen neuvottelutavoitteista joista keskusteltiin suuressa valiokunnassa tänä aamuna

kyllä me kaikki tiedämme että tämä valtion velkaantuminen johtuu siitä että kohtasimme tässäkin maassa erittäin syvän taantuman joka lähti käyntiin rahoitusmarkkinoiden kriisistä

ja juuri keskeisessä asemassa ovat tietenkin myös ne kunnat jotka eivät tämän puitelain myötä ole ratkaisuja joutuneet tekemään joissa väestöpohjavelvoite jo täyttyy

yhteistyössä tämän alueen kaupunkien kanssa

sen pystyy kyllä sieltä sitten lukemaan miten monin eri tavoin hallitus tällä vaalikaudella on pystynyt suomalaista työtä parantamaan

on selvä että kuntien ja maakuntien pitää koko ajan myös itse miettiä sitä onko tämä yhteistoiminta jota maakunnan tasolla harjoitetaan järkevää oikeassa mittasuhteessa ja kokoluokassa verrattuna niihin tehtäviin

keskustelu on nyt päättynyt kaakkua myös neuvosto ehdotus hyväksytään ja on sillä että

mutta ne veronkevennykset joita tällä vaalikaudella on tehty on kohdennettu nimenomaan oikea aikaisesti elvyttämään taloutta ja sen myötä estettiin se ettei työttömyys missään vaiheessa noussut lähellekään niitä lukemia mitä silloin kun taantumaan alun perin oltiin syöksymässä näytti tulevan

eli kyllä hallituksella ja myöskin eduskunnalla tämän hallintovaliokunnan mietinnön myötä on aivan selkeä linja se kannattaa tosin lukea sitten sen sieltä havaitsee ja se on juuri se että rakenteet nopeasti kuntoon

jollei persi valiokunnan on annettava laavut

ja kuten kaikki suuressa valiokunnassa mukana olleet huomasivat ja tietävät se keskustelu jota siellä käytiin oli erittäin avointa siellä mentiin jokaiseen yksityiskohtaan

väri keskustelua varten viritellään syytä edetä

tämänkin uudistuksen yhteydessä maakunnan liitoilta kysyttiin näkevätkö ne tarvetta maakunnan liittojen yhdistämiseen koon kasvattamiseen eikä näissä maakunnan liittojen lausunnoissa sellaista tarvetta nähty eli maakunnissa ollaan hyvinkin tyytyväisiä tähän nykytilanteeseen ja tämä koetaan järkeväksi tavaksi toimia ja myös maakunnan liittojen määrä ja kokoluokka tähän suhteutettuna tuntuvat tässä mielessä olevan kohdallaan

meillä tulee lainsäädäntöä myös sen eteen että voidaan kunta yhteistoiminta aluejäseneksi pakottaa jos se ei itse sitä ratkaisua pysty tekemään mutta luotan siihen että kaikki kunnat tulevat ne ratkaisut ihan itse omista lähtökohdistaan käsin tekemään siihen aikaan mennessä

eli tässä mielessä veropolitiikka on tukenut elvytystä ja mahdollistanut sen että syrjäytyneitä työttömiä ja köyhiä ei tulisi enemmän

eivät nämä viime vuodet ole olleet köyhyysasteen osalta niitä kaikkein dramaattisimpia

mitä tulee ed

viitasen tuottavuusohjelmaan niin on selvä että tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan vaativaa ja pitää totta kai katsoa siinä työssä sitä että kohtuullisuus säilyy että ne tehtävät pystytään todellakin alueilla suorittamaan

minä en tule asettamaan mitään sellaista parlamentaarista komiteaa joka haittaa paras hankkeen jatkamista ja eteenpäinmenoa ja sen päättymistä

tämä on kolmikantainen työryhmä

on selvää että on pystytty suuntausta jonkin verran kääntämään mutta totta kai meidän pitää jatkossakin tehdä vahvasti töitä sen eteen että köyhyys ja eriarvoistuminen eivät tässä maassa lisäänny

tämä hallitus on tällainen yhteistyön ja yhteisvastuun hallitus niin että mielellään tällaisissa asioissa haluaisimmekin nimenomaan sellaisen kolmikantaisen esityksen

minun mielestäni on suorastaan vähän lapsellista ajatella että puhutaan jossain parlamentaarisessa komiteassa jostain seitsemän vuoden päästä tapahtuvasta asiasta

perusturvaparannukset ne on täällä useassa puheenvuorossa tuotu esiin joita tällä vaalikaudella on tehty ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna aikaisempiin vaalikausiin

tämän vaalikauden hallitusten sosiaalinen omatunto on ollut erittäin vankka ja hyvä ja se on näkynyt myöskin veropolitiikassa kun pienituloisille on kohdennettu kunnallisveron vähennys ja samoin sitten ruuan arvonlisäveroa alennettu

tietenkin juuri vuokratyön käyttäminen on usein tapa kiertää sitä verotusta luoda harmaata taloutta mutta ei pidä myöskään leimata kaikkia vuokratyöfirmoja

minua ministerin puheenvuoroissa niin kuin hallituksen linjauksissa laajemminkin edelleen jaksaa hämmästyttää ja hieman myös hirvittää se näkemys että tässä maassa pärjättäisiin vain kahdella hallintoportaalla että olisi valtio ja kunnat kun helsinginkään kokoinen kaupunki ei pärjää ilman kuntien välistä yhteistyötä

eivät kaikki vuokratyöfirmat todellakaan ole harmaan talouden firmoja tai toimi rikollisesti vaikkakin on niin että erityisesti rakennusalalla tällaista ilmiötä esiintyy

olen lähettänyt sen muistion muutamalle muullekin kansanedustajalle kun se nyt vaan on niin että se laki joka täällä eduskunnassa hyväksyttiin ei edelleenkään mahdollista kahden kunnan yhdistymistä jos niillä ei ole yhteistä rajaa

meillä on jo maakunnan liitot ja meillä on lukuisa joukko maakunnallisia kuntayhtymiä joiden yhdistäminen esimerkiksi näihin maakuntien liittojen yhteyteen nimenomaan selkiyttäisi järjestelmää vähentäisi byrokratiaa ja vähentäisi myös kustannuksia toisi tehokkaampaa hallintoa ja niihin yhdistettynä lähes kaikkien muiden euroopan maiden tapaan se että olisi suorilla vaaleilla valitut maakuntavaltuustot toisi varmasti sitä maakunnallisen itsehallinnon lisääntymistäkin juuri oikealla tavalla esiin

se lisää rauhattomuutta ja jonkin verran myöskin ylilyöntejä

se mahdollistaa sen vain niissä tapauksissa että asetetaan kuntajakoselvittäjä ja jos sen kuntajakoselvityksen myötä yksi kunta jää siitä välistä pois niin siinä poikkeustapauksessa voi tämä kuntien yhdistyminen tapahtua

suuren valiokunnan puheenjohtajan kanssa yhteistyö on sujunut oikein hyvin ja on pystytty nopeissa ja vaikeissakin tilanteissa huolehtimaan siitä että eduskuntaa informoidaan

tämä on myöskin aivan selkeä linjaus joka tuli yksimielisesti täältä eduskunnasta ulos ja varmasti hallintovaliokunnan puheenjohtaja tölli voi antaa sitten myöskin tukiopetusta

tässä joutuu edelleenkin jonkin verran käyttämään sitä rautalankaa kun tuntuvat kuitenkin olevan nämä käsitteet ja myöskin se mitä on todellisuudessa tapahtunut vähän hukassa

tämä oli vähän tällainen väärinymmärryksen suomenmestaruuskilpailut kun tätä keskustelua äsken kuunteli

näin on tarkoitus sitä valmistellaan parhaillaan ministeri vapaavuoren johdolla että voisimme tästä metropolipolitiikkakysymyksestä laajemminkin ja myös näistä hallintoasioista täällä eduskunnassa keskustella

olisi ollut hyvä että varsinaisessa tiedonannossa olisi myös pohdittu vähän laajemmin hallituksen linjaa ja kantaa euroopan unionin tulevaisuusnäkymiin

pääministeri puheenvuorossaan kyllä tämän teki mutta itse olisin kyllä kiinnostunut kuulemaan onko tämä koko hallituksen linja

arvoisa puhemies

kun tätä kriisinhallintamekanismia on valmisteltu myös suomi on ollut tässä aktiivisesti mukana ja suuri valiokunta on saanut tämän valtioiden velkojen hallittu uudelleenjärjestely asiakirjan jossa on käyty tätä problematiikkaa läpi

mutta siinä asiassa että me saisimme nämä tietojärjestelmät toimimaan paremmin yhteen koko julkisella sektorilla minä olen kyllä valmis vähän kuntien itsehallinnon varpaille tallomaan ja olen ymmärtänyt että tästä eduskuntakin on ihan samaa mieltä

kuuntelin todellakin pääministerin puheenvuoroa jossa hän melkoisen estottomasti oli valmis tukemaan vahvaa liittovaltiokehitystä ja olen kuitenkin ymmärtänyt että hallituksessa on erilaisia kantoja tämän asian suhteen eli selvennystä ja tarkennusta ilman muuta hallituksen linjaan tältä osin tarvitaan mutta toivoisin myös sitä että hallitus olisi valmis kiihkottomaan keskusteluun erilaisista vaihtoehdoista

aluehallintouudistuksessa ei koskaan aikaisemminkaan ole ollut parlamentaarisia työryhmiä eikä siksi tässäkään nähty mitään syytä siihen

jotenkin tämä käsitys siitä että tämä olisi nyt saksan ja ranskan mukanaan tuoma ihan uusi avaus tämän heidän yhteisen julistuksensa kautta itse asiassa tämä asia oli kirjattu jo van rompuyn task forcen paperiin ennen kuin saksa ja ranska tämän oman julistuksensa antoivat

siinä hyödyt ovat niin suuret että siinä ei aina kannata mennä ikään kuin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan kuntien itsehallinnon osalta koska todellakin koko yhteiskunta hyötyy

eivät euroopan unionin tulevaisuudennäkymät ole näin vaihtoehdottomia että meillä olisi vaihtoehtona vain liittovaltiokehitys tai sitten euron kokonaan hajoaminen

kyllä tämä oli ollut valmistelussa jo ehdottomasti pidempään ja myös suomi jonka linja on ollut itse asiassa tiukempi kuin saksan linja on osaltaan tässä valmistelussa ollut vahvasti mukana

on myös muita vaihtoehtoja ja tähän pitää valmistautua jos tulee tapahtumaan niin että jokin eteläisistä euromaista katsoo lähtemisen välttämättömäksi

heinäluomalle sanoa sen että tässä eurooppalaisen pankkijärjestön vetoomuksessa jossa saksalaiset ja ranskalaiset pankit olivat mukana myös suomen pankit olivat mukana

siitä me ministeri kataisen kanssa keväällä myös suomen pankkien kanssa neuvottelimme mutta ei siinä ollut kyse ollenkaan sellaisesta niin dramaattisesta vastaantulosta kuin annoitte ymmärtää

arvoisa puhemies

se perustuu siihen että kun olen kuunnellut hallituksen erityisesti kuntaministerin puheita hän on tehnyt selväksi sen että hallitus vie tämän tavoitteen läpi vähän samaan tyyliin kuin aikaisemmin sinipunan aikaan oli lipposen ja niinistön linja että teette tai itkette ja teette

on hyvä että edustaja tölli vastasi tuohon edustaja feldt rannan kysymykseen siitä miten hallitus on onneksi nyt vähän muuttanut linjaansa kun hallitusohjelmassa totesivat että peruskunnat muodostuvat työssäkäyntialueista

niin nyt ymmärsin ministeri virkkusen puheista että hiukan ollaan tässä todellakin lieventämässä kantaa että otetaan se kirjaus totena mikä laissa on että myös muusta vastaavasta alueesta

siitä tästä ei ole kyse vaan kyse on siitä että me haluamme turvata kaikille suomalaisille palvelut juuri siellä karttulassakin mistä edustaja rossi puhui

ja sitä paitsi myös muiden puolueiden edustajat ovat tätä kuntakapinaa käynnistäneet

kysyn minkä takia halutaan sitten kokeiluun kun tähän tulevat nimenomaan ne jotka eivät ole tähän pystyneet

mutta ne kokemukset joita meillä on sekä täältä pääkaupunkiseudun aiesopimuksesta että sitten oulusta on totta kai tarkoitus käyttää hyväksi ja hyödyksi ja korostan sitä että kyse on kokeilusta

normitalkoothan on käynnistetty kuntaliiton toivomuksesta

valpas totesi että ei olla paras hankkeen selontekoon tyytyväisiä mutta itse tulkitsin sitä keskustelua lähinnä niin että ei olla tyytyväisiä siihen miten tämä hanke on edennyt ja se johtuu hyvin pitkälle myös siitä että kaikissa kunnissa ei ratkaisuja vielä ole tehty

mutta myöskin nämä hallituksen pelimerkit siinä miten pystytään kuntia saamaan ne tarvittavat ratkaisut tekemään paranevat

niissä on ollut se selkeä johdonmukaisuus että olen helsingin seudulla tai pääkaupunkiseudulla kannattanut kuntaliitoksia mutta silloin siihen olisi pitänyt ilman muuta yhdistää myöskin jonkinlainen kaupunginosahallinto ikään kuin metropolimalli

kun puhutaan siitä että työn verotuksesta siirretään painopistettä pois se voi käytännössä tarkoittaa nimenomaan juuri sitä että lisätään osinkojen verotusta lisätään esimerkiksi perintöverotusta

eli siinä mielessä tämä linjaus on kyllä hyvin synkronissa niiden linjausten kanssa joita on annettu

mutta itse tähän asiaan

mitä tulee näihin yksityiskohtiin niin on useaan otteeseen sanottu että me teemme sellaisia päätöksiä ja ajamme suomen etua sillä tavalla että sekä suomi selviää että myöskin eurooppa selviää

nylander kiinnitti huomiota näiden suurten kaupunkiseutujen ikään kuin mainitsemiseen ja siihen että niille osoitetaan erityisesti maankäytössä asumisessa ja liikenteessä kattavampia velvoitteita mutta nimenomaan ne tulevat tänne maankäytön asumisen ja liikenteen osalle

totta kai myös uudet päätöksentekomallit juuri tällaiset metropolimallit voivat silloin tulla muillakin kaupunkiseuduilla kuin täällä pääkaupunkiseudulla kysymykseen mutta sen konkreettisemmin emme vielä tässä vaiheessa tuota myöskään määritelleet

tähän on useita eri vaihtoehtoja miten tätä todellista lainanantokapasiteettia efsfn osalta pystyttäisiin kasvattamaan mutta yhteisymmärrystä ei ole vielä löydetty

on myös tärkeää että tässä asiassa päätökset ovat sopusoinnussa tuon pysyvän mekanismin eli esmn kanssa

sen vuoksi että haluamme myöskin säilyttää suomella sen hyvän neuvotteluasetelman emme voi näitä yksityiskohtia tässä suuressa salissa läpi käydä mutta me käymme niitä läpi suuressa valiokunnassa niin kuin tähänkin saakka on tehty

mutta erikoissairaanhoidon puolella niin kuin tässä selonteossa linjataan on tärkeää tehdä se sairaanhoitopiirien ja erva alueiden työnjako mahdollisimman nopeasti ja ministeri risikko on sen luvannut ja se on tulossa

pidän kyllä tätä opposition käytöstä erittäin valitettavana ja epäisänmaallisena kun meidän neuvotteluasetelmaa vaikeutetaan tällä tavalla

ihmettelen myöskin sitä että sdp on näin voimakkaasti irtisanoutumassa euroopan unionin tasolla tehtävästä yhteistyöstä sekä koko vasemmisto

tämä on sellainen asia jonka usein olen vieraillessani kunnissa esille nostanut ja kysynyt sitä miten nämä teidän yhteistoiminta alueenne tai kuntayhtymänne toimivat ja koetteko te tämän hankalaksi tai huonoksi ja pitäisikö tälle jotain tehdä

tähän mennessä kyllä kaikissa niissä kunnissa vieraillessani vastaus on kuitenkin ollut että kunnat ovat kokeneet sen toimintatavan myöskin demokratian kannalta järkeväksi tavaksi

minun täytyy sanoa että tämä kilpailukykysopimus on kyllä siinä mielessä melkoisen vesitetty versio siihen nähden mitä alun perin siitä odotettiin

mutta te olisitte siis valmiita kaatamaan tämän eurooppalaisen ratkaisun jolla halutaan vakauttaa rahoitusmarkkinat

jos taas kunnassa sekä päättäjien että asukkaiden puolella alkaa olla sellainen olo että tämä ei ikään kuin demokratian näkökulmasta riitä vaan tarvitaan sitten se yksi kunta niin silloin voi sen päätöksen tehdä

sdp haluaa kaataa sen tähän kilpailukykypakettiin ja vasemmistoliitto puolestaan tähän pysyvään kriisinhallintamekanismiin jossa itse asiassa nimenomaan otetaan se yksityinen sektori ja pankit mukaan

mutta vahvasti olen kokenut että suomalaisessa maailmassa molemmat vaihtoehdot tämä yhteistoiminta tai sitten kuntaliitokset ovat hyvin käyttökelpoisia vaihtoehtoja